arvoisa herra puhemies

mitä tulee sitten muihin veromuotoihin niin meillä lähtökohtana on se että etsimme lähinnä ympäristöveroja sellaisia veroja joilla voidaan ohjata kulutusta ympäristöystävällisempään suuntaan ja samalla sitten kerätä varoja hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoittamiseksi

lisäksi näkymien heikkenemiseen ovat vaikuttaneet odotettua vaisummat tiedot kansainvälisen talouden kehityksestä sekä usassa nähty poliittinen paini velkakaton nostamisesta

monet asiat ovat meillä hyvin

suomi tietysti toivon mukaan myös tulevina vuosina harjoittaa järkevää vastuullista talouspolitiikkaa riippumatta siitä minkälaisia sääntöjä eussa on mutta me haluamme varmistua myös siitä että muut euroopan maat ja erityisesti euroalueen maat toimivat samalla tavalla koska jos eivät toimi niin kuin tänä päivänä nähdään siitä vaikeudet leviävät myös meille

meillä on hankintalaki jossa määritellään hyvin selkeästi mitkä ovat niitä tutkimuksia jotka pitää kilpailuttaa ehdottomasti siis mitkä ovat ne edellytykset ja sitten toisaalta millä edellytyksillä ei ole välttämätöntä kilpailuttaa

me olemme lisänneet yliopistojen rahoitusta siitä varmasti ministeri voi vielä tarkemmin sanoa ja olemme kehittäneet uuden rahoitusmallin eli kannustamme yliopistoja vahvistamaan omia taseitaan

ei pelkästään sen takia että asia itsessään on hyvin vaikea mutta myös sen takia että kreikkalainen osapuoli ei ollut halukas vakuusjärjestelyihin no sitten he uskoivat että ne pitää saada ja sitten vielä tämä julkisuus oli heille erittäin haitallinen

suomi on kärkisijoilla tutkimuksissa joissa arvioidaan eri maiden vaurautta kilpailukykyä tulonjaon tasaisuutta innovatiivisuutta ja korruptoituneisuuden vähäisyyttä

nyt täytyy vaan katsoa muun muassa tämän lisätalousarvionkin jälkeen kuinka elvytystoimet myös kotimaisen kysynnän elvytystoimet purevat

meidän on siis pärjättävä kansainvälisessä globaalissa kilpailussa jotta suomi saisi ne tarjotut tilaukset ja uudet työpaikat

työmarkkinajärjestöillä on edelleenkin tässä asiassa erittäin suuri vastuu koska perinteisesti suomessa työuriin liittyvistä asioista työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet ja päätyneet yhteisiin ratkaisuihin

arvoisa puhemies

mutta totta kai jos vaikkapa venäjän talous jatkaa syöksyään niin kuin tällä hetkellä se sitä tekee tai muu kansainvälinen talous ei pysty tarjoamaan meidän vientiyrityksille markkinoita niin silloin tietysti tilanne on huonompi

joskus ne ovat kipeitä

ja pyytänyt edustaa kyprosta aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä eun

vaikka olemme suomessa tehneet kaiken voitavamme ja onnistuneet vähintäänkin hyvin on suotuisan talouskehityksen jatkuminen kiinni lopulta maailmantalouden vedosta

näin vaalikauden viimeistä budjettiesitystä esitellessä lienee syytä katsoa mitä tähän saakka on tehty missä olemme tällä hetkellä ja mitä kohti kuljemme

nyt me tiedämme että tämä maan tapa ei vastaa enää tätä päivää se ei vastaa enää nykyaikaista oikeuskäsitystä mutta me poliitikot olemme antaneet tämän maan tavan jatkua aivan liian pitkään

yhtä lailla vahvuutemme on ollut tosiasioiden tunnustaminen ja kyky tehdä myös vaikeita mutta silti terveen järjen mukaisia päätöksiä

arvoisa puhemies

ongelma on nyt ennen kaikkea ylivelkaantuminen niin eu maissa yhdysvalloissa kuin japanissakin

toiseksi meidän pitää pystyä hyökkäämään tulevaisuuteen eli löytämään keinoja joilla saamme pysyviä työpaikkoja pysyvästi koska me tällä hetkellä menetämme pysyvästi pysyviä työpaikkoja ja se vaatii hieman jatkopohdintaa

tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia uusien suomalaisten työpaikkojen syntymiselle

työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun historiallisesti ajateltuna varsin kattavan raamisopimuksen sisällöstä ja ylipäänsä sen toteuttamisesta

uutta omistajaa sääntelevät samat lait sähkön jakeluun sen asiakashinnoitteluun ja sitten investointeihin ja huoltotoimenpiteisiin liittyen kuin fortumiakin

haluan pyytää anteeksi sekä oppositiolta että kaikilta niiltä ihmisiltä jotka ovat pahoittaneet mielensä tämän vertauksen käytön vuoksi

arvoisa puhemies

eli tästä syystä johtuen on hyvä käydä keskustelua mitä me voisimme tehdä tai mitkä olisivat meidän ajatuksiamme jotta tämä talouskriisi euroopassa saataisiin talttumaan ja paniikki markkinoilta poistettua

suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen

sitten korjaisin asiavirheen

lisäksi kuten tiedettyä väestömme ikääntyy huippuvauhtia euroopanennätysvauhtia

eli ei ole vain niin että yksityinen raha ostaa professuurin niin kuin tähän asti on tehty vaan että yksityistä rahaa kerätään yliopistojen taseisiin jonka tuottoa yliopisto voi sitten itse käyttää

mutta suurin pudotusarvio tähän varsinaiseen talousarvioon liittyvässä autoverotuotossa johtuu nimenomaan uusrekisteröintien vähäisyydestä suhteutettuna arvioon

ensi vuoden budjettiesitys on käännekohta neljän vuoden maailmantalouden myllerryksen jälkeen

professorit ovat tänään väitelleet tästä sekä suomalaiset että kansainväliset professorit ja se kuuluu varmaan tieteentekijöiden normaaliin toimintaan

tulevan komission ohjelmaan vaikuttaminen on luonnollisesti meille erittäin tärkeä työ ja on hyvä että eduskunta kokonaisuudessaan saa mahdollisuuden tähän keskusteluun

siitä miten turvaamme vanhuksille hyvän hoivan lapsille korkeatasoisen perusopetuksen ja esimerkiksi laadukkaat terveyspalvelut kaikille suomalaisille kestävällä tavalla

sähkölasku on kasvanut mutta ei lähestulkoonkaan kokonaan veronkorotusten seurauksena

ehkä ministeri virkkunen jos olisi paikalla voisi omasta kotikaupungistaan sanoa jotakin mutta yleisesti ottaen me olemme tässä hallituksessa erittäin tyytyväisiä siihen että olemme pystyneet ensimmäistä kertaa itse asiassa tekemään sellaisen uudistuksen että kun ikäluokkien määrä pienenee eli oppilasmäärä vähenee kunnissa niin sitä automaattisäästöä ei oteta kuntien valtionosuuksista pois vaan se lapioidaan takaisin perusopetuksen vahvistamiseen

tulevaisuuden kasvualoja voivat olla esimerkiksi perinteinen teollisuus uusine tuotteineen sekä uudet vahvasti kasvavat toimialat kuten cleantech ja terveydenhuollon teknologia

kulutuksen hiipuminen on uhka sillä valtioiden on pakko leikata menojaan ja epävarmoina aikoina kansalaisten varovaisuus ja säästämisen halu lisääntyvät

hallitus on turvannut eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoiman maltillisilla mutta hyvin kohdennetuilla ja järkevillä tuloveron kevennyksillä

olisiko hajanaisempi eurooppa parempi ihmisille ja kaupankäynnille

jatkossa yhä harvempi suomalainen on omalla työpanoksellaan mukana rahoittamassa hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeitä toimintoja

jotta luottamus koko suomalaista poliittista järjestelmää kohtaan olisi mahdollista palauttaa ja vahvistaa kaikkien meidän osalta hallitus on päättänyt antaa poliittista toiminta koskevaa rahoitusta käsittelevän tiedonannon joka mahdollistaa laaja alaisen avoimuutta lisäävän keskustelun koko poliittisen toiminnan tukemisesta

tämä on se pääsuunta mistä etsitään deep

on kaikki syy todeta että tämä raamisopimus on se mitä tähän maailmanaikaan suomi tarvitsee

olisiko suomen vaikutusvalta vahvempi vai heikompi jos emme olisi eussa tai euroalueessa

eri maissa käytetään erilaisia instrumentteja ja meidän mielestämme on erittäin tärkeää se että eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoima myös kasvaa

kreikka on näin ollen tullut kuilun partaalle oman talousongelmansa kannalta ja moni kysyy aiheellisesti mitä se meitä liikuttaa itse ovat soppansa keittäneet syökööt sen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eli meidän mielestämme sääntöjen pitää olla sellaiset että niitä voidaan noudattaa ne ovat järkeviä ja vastuullisia ja ne tiukentavat

olen pyytänyt ministeri hautalaa pitämään hyvin perusteellisen tiedotustilaisuuden siten että kaikki saavat kysymyksiinsä vastaukset muun muassa noihin kysymyksiin mitä kysyjä esitti ja moneen moneen muuhun

meidän tulee hyödyntää asemamme parhaalla mahdollisella tavalla kestävän kehityksen mukaisesti

veroja maksetaan mielellään kun niillä voidaan taata huolenpito kaikkein heikoimmista tasa arvoiset peruspalvelut sekä sivistys ja koulutus jokaiselle

suurimmat uhkakuvat taloudessa ovat yhdysvaltojen talouskehityksessä ja myös joidenkin eurooppalaisten maiden velkaantumisongelmissa

meillähän hallituksen puolella oli aivan kaikki valmius julkistaa kaikki ihan niin kuin rivi riviltä

tuossa pari viikkoa sitten hallitus teki kehysriihipäätöksessään lukuisia menoleikkauksia ja verojen korotuksia ja ne kohdistuvat käytännössä kaikkiin suomalaisiin jossakin muodossaan

sielläkin on positiivisia merkkejä erityisesti biotalouden metsätalouden puolella mutta kyllä meillä vielä monta vuotta työtä riittää kilpailukyvystä huolehtimiseen jotta yritykset pystyvät uusiutumaan niin perinteiset yritykset kuin sitten uudet yritykset kasvamaan

hallituksen tavoitteena on avoin oikeudenmukainen ja rohkea suomi

käynnissä on yhtä aikaa normaali hitaamman kasvun kausi pitkään jatkuneen nousun jälkeen sekä yhdysvalloista alkanut luottokriisi joka on iskenyt myös reaalitalouteen ja levinnyt eri puolille maailmaa

venäjän ukrainaan ja erityisesti krimin alueeseen kohdistamat toimet ovat rikkoneet kansainvälistä oikeutta ja loukanneet ukrainan alueellista koskemattomuutta

huoltosuhde näin ollen myös heikkenee kiivasta vauhtia

valtioneuvoston kanslia kysyi suomalaiselta tutkijayhteisöltä mitä tulevaisuudentutkimusta on tällä hetkellä menossa kun me teemme tätä suomalaista tulevaisuusselontekoa niin että sillä ei ole mitään tekemistä

näiden palveluiden turvaaminen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin edellyttää nyt vastuullisia vaikeitakin päätöksiä ja hyvää yhteistyötä

eli olemme pitäneet huolta siitä että palkansaajan työntekijän ja eläkkeensaajan ostovoima on pystynyt kehittymään positiivisesti

kun katsoo mitä sitten on tehty talousarviossa niin yksi suurimmista kokonaisuuksista liittyy nimenomaan velkaantumisen taittamiseen

kansainvälinen talouskriisi iski vientivetoiseen suomeen kaikkein koviten koko euroalueella

kirjoitukseni tarkoitus ei ollut missään nimessä loukata sen paremmin oppositiota kuin muita mutta halusin vain peräänkuuluttaa sitä että tämmöisessä vakavassa tilanteessa jossa olemme kaikki puhuisivat totta niistä toimenpiteistä mitä hallitus on tehnyt eli esimerkiksi siitä että meillä on yhteinen näkemys siitä mitä elvytystoimia on tehty ja mitä on nyt tehty tämän vuoden alussakin kun vielä joulun alla oli semmoinen käsitys että mitään ei ole tehty vaikka voidaan hyvin osoittaa että on tehty

eli tämä on kilpailukyvyn kannalta ja tuottavuuden kannalta

arktisen alueen muutos on meille sekä haaste että mahdollisuus

yhden edustaja taas toisesta halunnut asettaa

arvoisa herra puhemies

selonteossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti turvallisuus ja puolustuspolitiikkamme perusteita ja tavoitteita sekä toimintaa päämäärien saavuttamiseksi

emme ole siis valmiita leikkaamaan eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoimaa vaikkapa tuloveronkevennysten perumisella joita pidämme tärkeää tärkeimmistä taustavoima ihmisille

kun lasketaan esimerkiksi yhtiön maksama vero joka nyt siis alenee ja sitten tämä osinkovero niin ulosjaetun voiton veroaste tällä puolella säilyy ennallaan mutta osinkoverotuksessa on lievä kiristys yhtiöverotuksessa reilu alennus

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen tavoitteena tämän laman hoidossa on ollut se että olemme halunneet vauhdittaa talouskasvua joka puolestaan lisää työllisyyttä eli tuo tavallisille kotitalouksille työtä

kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kestävästä kehityksestä mutta tartumme myös samalla niihin mahdollisuuksiin jotka tuovat suomalaisille työtä ja toimeentuloa

varmasti työministeri opetusministeri ei taida olla paikalla nyt mutta työministeri on paikalla pystyy siitä rahan käytöstä vastaamaan enempi